mutta ensihoito myös vaatii henkilöstöä ja he ovat huolissaan siitä onko heillä tässä siirtymävaiheessa pätevää henkilökuntaa

minä toivon että te viette osaltanne sitä viestiä eteenpäin että hoitajia on koulutettava lisää

luulen että se on nopeampi tie kuin se että houkutellaan niitä kymmeniätuhansia hoitotyöstä poissa olevia ihmisiä takaisin töihin

olemme useaan otteeseen kehitysmäärärahoista keskusteltaessa tuoneet esille korruption harmaan talouden ja kehitysavun perille menemiseen liittyvät ongelmat

en usko että ne tulevat juurikaan näistä leikkauksista

totean vielä kerran minäkin sitten että oppositiopuolueet ovat esittäneet vaihtoehtobudjettinsa josta löytyy juuri niitä menojen tasapainottamisia eri suuntiin

ja varsin luovahan on ollut myös tämä salikeskustelu täällä on tullut myös tupakkavero esille ja edustaja mölsä otti esille tämän niin sanottujen ökyveneitten verottamisen niin että kun tätä keskustelua jatketaan kenties saadaan niin paljon rahaa kasaan raavittua että lapsilisien leikkaus voidaan perua

kiitos hallitukselle veteraaneille suunnatusta kuntoutusmäärärahan lisäyksestä ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevistä toimenpiteistä toki myös muita hyviä asioita löytyy

valtion sopeuttamistoimenpiteet vaikuttavat tietenkin kuntatasolle asti eikä siellä ole odotettavissa muuta kuin vyönkiristystä

eilen illalla kotikuntani muhoksen kunnanvaltuusto joutui kajoamaan kouluverkkoonsa ja päätti olla rakentamatta uutta koulua sisäilmanlaadultaan huonokuntoisen kyläkoulurakennuksen tilalle ja tätä huonokuntoista rakennusmassaa kunnissa riittää

kunnissa on huomattavia investointipaineita ja veroprosentin nostopaineita tilanteessa jossa monet muutkin verot nousevat kuten alv aiempien välillisten verojen kiristämisten lisäksi

lyhytnäköistä lohtua kuntatalouteen tuo se että yhdistyville kunnille varaudutaan suuntaamaan muutostukea mutta edelleenkään ei näy laskelmia siitä missä syntyy säästö kuntien yhdistämisestä ja jos se on niin varma asia miksi siitä ei voida tehdä laskelmia

investointeja tarvitaan ja huomattakoon että viljelijä investoi lainarahalla kauppa rakentaa uusia rakennuksia kassasta siis tuottajahinnat eivät edelleenkään ole päässeet nousemaan

ensinnä täytyy korjata edustaja pekkariselle että en todellakaan sanonut etteikö tuulienergiaa tarvittaisi enkä sanonut sitäkään että biomassat riittävät loputtomiin

tässä esitetään säädettäväksi laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle tiettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin jotka on säädetty lailla

paino sanoilla monialainen hajautettu jopa myös pienimuotoinen energiantuotanto

eli kysymys on nyt velvoitteesta järjestää yleinen hautaustoimi järjestää väestökirjanpitotehtäviä sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitäminen

kuitenkin palaan näihin biomassoihin

arvoisa herra puhemies

aiemmin kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitus on järjestynyt yhteisöveron tuotolla ja nyt se uudistetaan niin että seurakuntien yhteisövero oikeus poistetaan ja tilalle tulee valtion talousarvion määrärahasta maksettava lakisääteinen valtion rahoitus joka myönnetään siis näihin edellä mainittuihin yhteiskunnallisiin tehtäviin ja niitten hoitamiseen

kun tuota öljynporausta harrastettiin tuolla arktisilla alueilla niin siellä greenpeace kiipesi mastoihin ja minä en ole ollenkaan varma siitä sopivatko merituulipuistot arktiselle alueelle ja jääolosuhteisiin

ne eivät kuitenkaan olisi ongelma jos ne voisivat keskittyä perustehtäväänsä elikkä erikoissairaanhoitoon koska ne nyt tukkeutuvat vajaalla toimivien terveyskeskusten takia näille kuuluvalla potilasvirralla ja joudutaan hoitamaan perusterveydenhuoltoa erikoissairaanhoidon kustannusrakenteella

olisin myös halunnut kysyä näitten tietojärjestelmien viivästymisestä ja sen kustannuksista onko tällä laitetuottajalla nyt joku vastuu niin että se on sitoutunut tuottamaan ja kun tämä nyt viivästyy kuka sitten tämän viivästymisen maksaa

sitten kun puhutaan demohankkeesta ja puhutaan samassa lauseessa energiaintensiivisestä teollisuudesta niin ei kyllä demohanke pelasta sitä energiaintensiivisen teollisuuden energiantarvetta

samalla muutetaan sitten kirkolta perittäviä verotuskustannuksia niitä esitetään vähennettäväksi ja tämä on valtiontaloudellisilta vaikutuksiltaan neutraali

kiitoksia ministerille esittelystä ja hienoa että lakiluonnos on myös käännetty saamen kielelle ja tervehdys myös lehtereille saamelaiskansan edustajille

meillä on myös eurolääkärijärjestelmä mutta eurolääkärikoulutusoikeus annettiin terveyskeskuspalvelun ohella myös yksityisille lääkärifirmoille jolloin valtio jopa maksoi osan eurolääkärin palkasta ja tämä antoi sitten kyllä vauhtia lääkäribisnekselle

kannatan lähtökohtaisesti tätä lakiesitystä mutta samalla kysyisin ministeriltä myös sitä että jos lakiesitys nimenomaan sisältää jotain sellaista mikä heikentää jonkin ryhmän oikeuksia niin onko tätä arvioitu

valiokunta huomauttaa mietinnössään että kysymyksessä ei ole valtionapu kirkolle vaan toiselle autonomiselle toimijalle osoitetut varat lakisääteisten tehtävien hoitamiseen

pystytäänkö tällä uudistusjärjestelmällä vaikuttamaan siihen mitä lääkärit moittivat että terveyskeskukset eivät anna riittävästi ohjausta

arvoisa puhemies

edustajakollega oinonen todisti täällä väkevästi kotimaisen energian turpeen puolesta ja nyt kun edustaja pekkarinen on paikalla en malta edustaja pirttilahden kehumisista huolimatta olla mainitsematta palveliko edustaja pekkarisen ministerikaudella tämä syöttötariffi tätä pienimuotoista sähkön ja lämmön tuotantoa

jos me katsomme keltaisen kirjan talousarvion kokonaisraameja niin kyllä siellä poliisien määrärahat tulevat kokonaisuudessaan vähenemään

sitten toinen kysymys kuuluu että kun saamelaisia asuu usean eri valtion alueella ja eri valtiot ovat eri tavalla olleet tätä ilo sopimusta sitten lähestymässä onko suomella joitakin varaumia tähän ratifiointiin kun tätä ollaan nyt viemässä eteenpäin

minä en oikein usko että vähemmän voi olla enemmän

edelleenkin kuulee sanottavan tuolla pohjoisessakin että kyllähän se liikkuva poliisi tulee apuun tukipartioksi mutta mehän kaikki tiedämme että todennäköisesti on niin että niitä tukipartioita ei kohta enää ole

rakenteita on uudistettava mutta jäävätkö nyt ammattikorkeakoulut selviytymiskisaan jossa vain jotkut pärjäävät koska kisa ei ole lähtökohtaisesti reilu ja sen tuloksena jotkut maakunnat ovat vaarassa jäädä vaille hallitusohjelman lupaamaa korkeakoulutusta

hautaustoimessa kirkko tarjoaa palveluja samoin maksuperustein myös vainajille jotka eivät ole kirkon jäseniä ja kirkko huolehtii erityisten tunnustuksettomien hauta alueitten ylläpidosta

sitten on mitä ilmeisimmin tässä valmistelussa ollut myös tunteikkaita purkauksia ajan saatossa mutta uskon että tätä valiokunnassa varmaan perusteellisesti sitten käsitellään ja haluan kyllä itsekin muutoinkin olla tukemassa saamelaiskulttuuria

turpeen suhteen en voi minäkään muuta kuin ihmetellä tätä perinteistä suomalaista maa ja metsätaloutta syyllistävää vihreää politiikkaa ja sitä että meillä on poliittinen ei biologinen laskelma siitä onko turve uusiutuva energiamuoto vai ei

arvoisa herra puhemies

tässä hallintovaliokunnan mietinnössä koskien hallituksen esitystä ulkomaalaislain muuttamisesta ensinnäkin otetaan kantaa kansainvälisen suojelun edellytyksiin

valiokunta pitää perusteltuna että selvitetään eri mahdollisuuksia tämän epäkohdan korjaamiseksi samoiten kuin valiokunta kiinnittää huomiota että nyt kun tätä rahoitusperustaa muutetaan niin kustannuksien ja kulujen suhdetta rahoitukseen seurataan ja kulukuluja kustannuksia siis rahoituksen seurata

esityksen perusteluissa todetaan ettei humanitäärisen suojelun perusteella myönnettävälle oleskeluluvalle ole eun määritelmädirektiiviä koskeva oikeuskäytäntö huomioon ottaen enää vastaavia perusteita kuin silloin tämän direktiivin täytäntöönpanovaiheessa on arvioitu

on merkillistä että hallitus sallii luonnonvarana kivihiilen nostamisen kuten myös öljynkin mutta ei kuitenkaan korkeatasoista suomalaista työtä turvetuotannossa ja siihen liittyvässä pienteollisuudessa

se ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin mikäli tapahtuu merkittäviä muutoksia esimerkiksi kustannuksina tai muuta epäsuhtaa

tämä on todella julmaa tällä tavalla viedä itseilmaisu viedä äidinkieli ja tämä on varmasti myös aiheuttanut tilanteen että on ollut haasteellista säilyttää jossakin vaiheessa saame kotikielenä

kansainvälistä suojelua hakeneille voidaan myöntää oleskelulupa humanitäärisen suojelun perusteella jos edellytyksiä turvapaikan tai toissijaisen suojelun antamiselle ei ole siis tämän voimassa olevan lainsäädännön nojalla

sinänsä en nyt osaa sanoa siitä kuinka laajasti tätä eri valiokunnissa tulisi käsitellä mutta edustajien näkemykset ehkä myös ovat oikean suuntaisia mitä täällä on muitten valiokuntien lausunnoista esitetty

kuinka siellä on huolehdittu näistä vesistä

kuitenkin nyt on huomioitava että humanitäärisen suojelun käsite ja oleskeluluvan saannin edellytykset ovat kansallista sääntelyä joka ei siis perustu euroopan unionin lainsäädäntöön tai kansainvälisiin velvoitteisiin

minä muistutan useista tutkimuksista jotka todistavat että turvetuotannosta poistettu suoalue sitoo sen päästämänsä hiilen sitten kun se esimerkiksi metsitetään

tämä seikka ei muuta sitä tosiasiaa että suomen lainsäädäntö täyttää edelleenkin euroopan unionin ja kansainvälisten velvoitteiden vaatimukset myös vastaisuudessa

on aivan juuri kuten edustaja korhonen sanoi

valiokunta toteaa että palautuskielto on ehdoton eikä humanitäärisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevien säännösten kumoaminen merkitse sitä että tätä palautuskiellon periaatetta voitaisiin rikkoa

sitten valiokunta on myös ottanut kantaa siihen että on syytä erottaa toisistaan yhtäältä palauttamiskieltotilanteet ja toisaalta sitten käytännön vaikeudet palata tai palauttaa viranomaisjohtoisesti kielteisen päätöksen saanut henkilö

sitra on monella tavalla ajan hengessä ja myös muutoksen aallonharjalla sekä meidän kansanedustajien päätöksien tukena kun olemme tekemässä tulevaisuutta

maatalouden kehittämiseen tällä on myös negatiivisia vaikutuksia työssäjaksamisen kannalta mutta näitten koulutuspäivienkin kannalta

oleskelulupaa ei kuitenkaan myönnetä jos ulkomaalaisen paluu jää toteuttamatta sen vuoksi että hän ei suostu palaamaan kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa tai vaikeuttaa paluunsa järjestelyä

muutama sana kärkihankkeista jotka liittyvät siis teemoihin elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta ja kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit

arvoisa puhemies

täällä valtiovarainministeri sekä edustajat satonen eloranta ja sarkomaa puhuivat näistä koulutuksen aloituspaikoista pikkuisen toisella tyylillä kuin itse olen tässä huomannut

yleiskeskustelu on lähtenyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakien sisällön mietin mutaisen mainituista seikoista

elikkä ammatillisen koulutuksen aloituspaikat lisääntyvät siellä missä ilmeisesti on suurin keskeytysprosentti tällä hetkellä kyllä tarvittaisiin toisenlaisia toimenpiteitä ja toisen sektorin otteita jotta tähän ongelmaan voitaisiin puuttua kun taas ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja vähennetään joissa on hyvä läpivirtaus ja hyvä sijoittuminen työllisyysmarkkinoille

vaikka ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen ovat yksi suurimpia globaaleja ongelmia niiden torjuminen on synnyttänyt yhden maailman nopeimmin kasvavista liiketoiminta alueista

hallituksen esityksen lähtökohtana on ettei oleskelulupia enää jatkokäsitellä tämän humanitäärisen suojelun perusteella ja se siis koskee myös jatkolupia

jos halutaan uudistusta koulutukseen niin kyllä minä ihmettelen kun omassa maakunnassani joka on keskellä niitä luonnonvara aloja vähennetään tai oikeastaan lopetetaan luonnonvara alan koulutuksen aloituspaikat

saadun selvityksen mukaan käytännössä oleskelulupa voidaan myöntää myös muulla perusteella kuin millä ensimmäinen lupa on aiemmin myönnetty

vaikka suomi on pieni maa niin meillä on korkean osaamisen korkean koulutuksen avulla mahdollisuus toimia merkittävänä cleantech toimijana

arvoisa puhemies

tässä valiokunta kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen että ensimmäinen oleskelulupa humanitäärisen suojelun perusteella myönnetään aina vuodeksi kun muut kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävät luvat neljäksi vuodeksi

ja kun edustaja eloranta sanoi että joskus on tehtävä uudistuksia niin minä kyllä toivon että tällainen joskus ei todellakaan toistu

useimmissa muissa euroopan maissa on ollut tällainen lainsäädäntö jo vuosia mutta nyt muun muassa poliisiviranomaiset ovat tuoneet esille sen käytännön tarpeen mikä todistajansuojeluohjelmalle myös suomessa on liittyen väkivalta huumausaine ja talousrikoksiin ihmiskauppaankin ja muihin vakaviin uhkailuihin

en käy toistamaan sitä mitä täällä mietinnöissä ja niissä pohdinnoissa olemme tehneet mutta korostan sitä että pora kolmosessa poliisin hallintorakennetta uudistaessa olimme aivan samassa rintamassa hallituksen kanssa tekemässä yhteistyötä tämän poliisiasian eteen

oleskeluluvan myöntäminen perustuu aina lupaharkintaan säännösten puitteissa eikä lupaa uusita viranomaisaloitteisesti vaan hakijan on ollut itse haettava jatkolupaa

näin ollen todistajansuojeluohjelmalainsäädäntö on tarkoitettu tilanteisiin joissa henkilöön kohdistuvaa uhkaa ei voida torjua ilman että hänet sijoitetaan uhkailijoiden ulottumattomiin